ja niiden muutamien kokemusten perustella joissa perhehoitoa on muutamilla paikkakunnilla käytetty omaishoitoon siitä on hyviä kokemuksia

käytännössä heidän kaikkien olisi haettava toimeentulotukea jos he sairastuisivat ja siirtyisivät sairauspäivärahan piiriin

aina jos asioita valmistellaan salassa tai syntyy edes tunne siitä herää tietysti epäilyksiä kenen tarkoitusperiä ajetaan kenen laatimia taustaselvityksiä käytetään ja miten ylipäätään taustatietoja hyödynnetään

tämä sopimus on erityisen merkittävä myös eurooppaa ajatellen sillä se on ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus jolla naisia suojellaan väkivallalta

tarkoituksena on kannustaa kuntoutujaa työskentelemään osapäiväisesti kuntoutuksen aikana

kun tiedän että olette tietoinen konnunsuon vankilan tilanteesta joka on arvioitu yhdeksi huonokuntoisimmista vankiloista suomessa mikä on sen tilanne tällä hetkellä

talouspolitiikan arviointineuvosto on vastikään todennut että koulutusleikkaukset vaikuttavat negatiivisesti tuottavuuteen ja tulevaan kasvuun

meillä tuntuu tällä hetkellä olevan paljon epäluottamusta asioiden valmistelua kohtaan

olemme saaneet useita huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeuksien valvontaelimiltä naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä

esityksellä toteutetaan muun muassa eläkeyhtiöiden hallintoon liittyvien vaatimusten yhtenäistäminen muiden vakuutusyhtiöiden kanssa esimerkiksi sisäisessä tarkastuksessa

tukeen on tehty ajoittain pienehköjä korotuksia mutta kokopäivätoimiseen opiskeluun ilman lainaa ja työntekoa se ei riitä mitenkään

esimerkiksi maa ja metsätalousministeriö on saanut kritiikkiä osakseen asiantuntijakuulemisten sivuuttamisesta monessa eri asiassa

arvoisa puhemies

oecd katsoi että leikkauksilla eivät leikkauksilla eivät ole perun leikkaukset eivät ole perusteltuja sillä niillä heikennetään tulevan kasvun edellytyksiä ja vaarannetaan koulutuksen ja tutkimuksen laatua

eu maissa tehty tutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta paljasti että suomessa naiset ovat kokeneet fyysistä sekä seksuaalista väkivaltaa enemmän kuin naiset euroopan unionissa yleensä

on selvää että hallitus tekee politiikkaa ja valitsee oman linjansa mutta se ei voi tarkoittaa sitä että valmistelutyössä ajetaan joidenkin intressiryhmien etuja ja sivuutetaan asiantuntijoiden näkemykset tai kansalaisten kuuleminen tai sellaista ilmapiiriä ei ainakaan saa synnyttää tähän valmisteluun

vaikka useita näitä hallinnon menettelyjä on jo omavalvonnan puitteissa noudatettu on kuitenkin tärkeää että näistä myös säädetään yhtenäisesti

opiskelijoiden riittämätön opintotuki on vaikuttanut siihen että opiskelijat ovat opiskelunsa ohella myös työssä jotta selviytyisivät päivittäisistä perusmenoistaan kuten ruuasta vuokrasta opiskelutarvikemenoista vaatteista puhtaustarvikkeista ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

nykyisin kuntoutus ei välttämättä toteudu laitoskuntoutuksena vaan hyvin asiakaslähtöisesti aikaisempaa avomuotoisempana ja kevyempänä palveluna

vanhuslain muutoksella pyritään palvelurakenteen muuttamiseen selkeyttämään laitoshoidon käsitettä ja turvaamaan ihmisille heidän kannaltaan paras ja inhimillisin paikka asua ja saada tarvittavaa hoitoa ja hoivaa sekä kuntoutusta

sen sijaan yhtiöiden toiminnan julkisuuteen tulee näkyviä muutoksia hallituksen toimintaa koskevien uusien vaatimusten myötä

eli aivan tavallisista jokaiselle meille kuuluvista perusmenoista

esityksen mukaan perhekodissa voitaisiin pääsääntöisesti hoitaa samanaikaisesti neljä henkilöä kun hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset

periaatteissa pitää arvioida myös yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden jäsenyydet muissa yhteisöissä ja säätiöissä ja tämä luettelo olisi julkinen

se voi myös tukea opiskelua

arvoisa puhemies

sipilän hallituksen suomessa on tarjolla vain epävarmuutta ja yhä kovenevaa kilpailua yhä hupenevista tutkimusrahoista

tämä on aivan oikea kehityssuunta ja on järkevää että myös kuntoutusetuuden myöntäminen seuraa palvelun muuttumista

hoidettavien määrä voisi jatkossa kuitenkin olla enintään kuusi mikäli perhekodissa annettavasta hoidosta kasvatuksesta tai muusta huolenpidosta vastaisi vähintään kaksi hoitopaikassa asuvaa henkilöä joista toisella olisi alaan ja työhön vaadittava ammatillinen kelpoisuus

hallitus on toteuttanut muun muassa yli hallintorajojen ulottuvaa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmaa jonka tavoitteena on

ministeri huovinen mainitsi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin jonka mukaan sekä laitoshoidossa että tehostetussa palveluasumisessa on tällä hetkellä asiakkaina ikäihmisiä joiden hoidontarpeeseen voisi vastata myös muulla tavoin kuin raskaalla hoidolla ja vuoteessa makuuttamalla

lisäksi hallituksen on päätettävä merkittävistä liiketoimista jotka tehdään yhtiön johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien kanssa

arvoisa rouva puhemies

lähtökohtana tulee olla että opintotuki on sen tasoinen että se ei edellytä työssäkäyntiä normaalin perustoimeentulon turvaamiseksi

työeläkelakien mukaan voidaan myöntää osakuntoutusrahaa mutta vaikka kelan kuntoutuksessa on kokopäiväistä kuntoutusta lyhyempiä käyntikertoja voimassa oleva laki ei silti mahdollista osakuntoutusrahan maksamista

ensinnäkin puuttua väkivaltaan ennakoivasti toiseksi ehkäistä väkivallan uusiutumista kolmanneksi parantaa seksuaalisen väkivallan uhrien asemaa neljänneksi kehittää keinoja tunnistaa ja puuttua haavoittuvassa asemassa olevien kokemaan väkivaltaan sekä viidenneksi lisätä viranomaisten ja ammattilaisten osaamista väkivallan ehkäisyssä ja uhrin auttamisessa

työssäkäynnin tehtävänä olisi pikemminkin se että työ tukee opiskelua ja sen suorittamista tavoiteajassa

thln selvitys todellakin tukee sitä ajatusta että kaikissa tilanteissa uusin tieto tai parhaat käytännöt eivät ohjaa hoitotyötä vaan yksinkertaisesti olemassa olevat toimitilat ja vanhat toimintatavat

siksi onkin erittäin hyvä että lakia nyt muutetaan niin että jos kuntoutusta on mahdollista järjestää osa aikaisena myös kuntoutustuki voi olla osa aikainen

on välttämätöntä että muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin päästövähennystavoitteisiin ja keskeiset nopeasti kasvavat taloudet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan riittäviin päästöjen vähennystoimiin mutta euroopan unionin päätöstä ei voi sitoa muiden maiden ratkaisuihin

riittävällä toimeentulolla on suuri merkitys opiskelijan arjen opintoihin niiden etenemiseen sekä muuhun elämään

koska työeläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti on tärkeää että palkitsemisen periaatteet tukevat toiminnan tarkoitusta eivätkä esimerkiksi kannusta liialliseen riskinottoon

siksi on tarpeen että palveluita nyt entistä tukevammin ohjataan kevyempään ja kuntouttavampaan suuntaan niin että ihmisen terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia voidaan aidosti lisätä

tämä on hyvä sillä esitys selkeyttää perhehoitajien vapaapäivien määrittelyä

arvoisa herra puhemies

osakuntoutusraha mahdollistaa kuntoutuksen aikaisempaa joustavamman toteuttamisen sekä kehittää kuntoutusta ja sen suunnittelua tukemaan aikaisempaa paremmin myös kuntoutuksen aikaista työssäkäyntiä

jatkuva pohdinta siitä riittävätkö rahat ruokaan asumiseen ja muihin pakollisiin menoihin vaikeuttaa opintojen suorittamista aiheuttaa ylimääräistä stressiä ja ahdistusta sekä pitkittyneenä vaikuttaa myös sairastumiseen ja syrjäytymiseen

koko palvelujärjestelmän niin sosiaali ja terveyssektorin kuin poliisin ja oikeuslaitoksenkin on toimittava kokonaisvaltaisesti ja kattavasti väkivallan uhrien auttamiseksi

meidän pitää olla asiassa tarvittaessa edelläkävijöitä

jos nyt sitoudumme tiukempiin vähennyksiin annamme vahvan viestin kansalaisille yrityksille ja teollisuudelle kehittää ja ottaa käyttöön vähäpäästöisiä ratkaisuja

on myös tärkeää että välttämättömien toimenpiteiden lisäksi viranomaiset toimivat oma aloitteisesti tarjoten perhettä tukevia toimenpiteitä ja yhteistyötä

toimeksiantosopimuksen tehneellä päätoimisella perhehoitajalla on myös oikeus hyvinvointi ja terveystarkastuksiin joka toinen vuosi ja muilla toimeksiantosuhteisilla perhehoitajilla tarvittaessa

se siis tarkoittaa jatkossa ihmisen perinteistä kotia jää ja perinteistä koti ja esimerkiksi pysyväisluonteista asumista perhehoitopaikassa tai palveluasunnossa

arvoisa herra puhemies

kun viranomaisyhteistyö toimii hyvin se palvelee asiakkaan tarpeita monipuolisesti eikä hänen tarvitse itse hakeutua viranomaiselta toiselle saadakseen tarvitsemaansa apua

tätä on valiokunnan asiantuntijakuulemisessa kritisoitu koska työeläkevakuutusyhtiöt eivät laske liikkeelle omia rahoitusvälineitä joten niiden hallussa oleva sisäpiiritieto on kolmatta tahoa koskevaa tietoa

arvoisa puhemies

toivoisin kuitenkin että voisimme jossain vaiheessa tuoda eduskuntaan esityksen kuntoutuksen kokonaisuudesta sillä se on tällä hetkellä hyvin pirstaleinen ja riskinä on että ihminen putoaa järjestelyistä välimaastoon

toimeentulon saamiseksi opiskelijan on oltava töissä ja samalla kerrytettävä riittävät opintopisteet jotta saisi jälleen opintorahaa ja voisi keskittyä opintoihin

ensinnäkin aina kun perhekotiin sijoitusta suunnitellaan lähtökohtana täytyy olla hoidettavan palvelutarve ei siis perhekotiin sijoitettavien ihmisten määrä vaan hoidettavan palvelutarve ja tavoitteena pitää olla löytää hoidettavalle se oikea perhekoti

eläkeyhtiöt ovat myös huomattavasti isompia toimijoita kuin sijoitusrahastot eivätkä hallituksen jäsenet osallistu konkreettisten sijoituspäätösten tekemiseen

arvoisa herra puhemies

se ei tietenkään ole tavoitteemme vaan se että kuntoutuksen avulla vahvistamme ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kuten tässä tilanteessa ja tässä laissa paluuta työelämään tai mahdollisuutta olla osallisena työelämässä

arvoisa puhemies

näin suuri vähennys onnistuu jos puhtaita energiateknologioita kehitetään ja otetaan käyttöön nykyistä nopeammassa tahdissa energiatuotannossa teollisuudessa asumisessa ja liikkumisessa

mutta joka tapauksessa kyllähän meidän tärkein tehtävämme kunnissa on turvata olemme me sitten työntekijöitä tai kunnallisia päätöksentekijöitä meidän tärkein tehtävä on turvata niitten ihmisten tasapuolinen oikeudenmukainen sosiaaliturva tai terveydenhuolto tai mitä palveluita kukin ihminen siellä tarvitseekin

tämä on saanut kritiikkiä kansalaisilta ja hämmentänyt muuallakin kuin täällä tänään elikkä tämä herättää paljon tunteita ja huolta

pidämme esitystä kuitenkin kritiikistä huolimatta tärkeänä

onkin erittäin tärkeää että hallitus on nyt pystynyt esittämään tarvittavat lainsäädäntömuutokset jotta istanbulin sopimuksen hyväksymisessä voidaan edetä

vaikka opiskelijan säännölliset tulot muodostuvat useista eri osista lakiesitys ei huomioi opiskelijoiden todellista toimeentuloa ennen sairastumista

hallituksen jäsenten ja varajäsenten osakeomistukset ja arvopaperikaupat otetaan julkiseen sisäpiirirekisteriin jotta yhtiöiden toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys aidosti toteutuu

arvokas elämä ei poistu laista vaan se jää ohjaamaan kaikkea iäkkäiden hoitoa yleisenä periaatteena mutta ilmaisu poistetaan nyt yksittäisen asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista

perhekodissa on oltava ikääntyneen hoitoon liittyvää osaamista kuka tahansa ei sovi perhekodin pitäjäksi

kiitos

tämän seurauksena sairauspäivärahalle siirryttäessä opiskelijan tulot putoavat merkittävästi eikä esitys siten tue opiskelijoiden siirtymistä sairauspäivärahalle vaikka se olisi heidän etunsa mukaista

erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheelliset opiskelijat jotka ovat jo nykyisessä järjestelmässä olleet ilman riittävää tukea

yhtiöillä on samanaikaisesti erittäin merkittävä rooli sekä sijoittajana että sosiaaliturvamme toteuttajana ja sen vuoksi mahdollisimman suuri avoimuus on tärkeää toteuttaa

päätöksentekijöinä meidän tehtävänämme on rakentaa sellainen järjestelmä ja sellainen palveluverkosto että ihmiset saavat tasapuolisesti ne palvelut joihin he ovat oikeutettuja riippumatta siitä asuvatko he tampereella lappeenrannassa heinolassa lahdessa tai hämeenlinnassa

perhekotiin liittyvää valmennusta tulee parantaa jotta jokainen joka ryhtyy perhekodin pitäjäksi tiedostaa siihen liittyvän sitovuuden ja vaativuuden

yhteiskunnan on turvattava riittävä toimeentulo myös opiskelijan sairauden aikana

erityisen pahoillani olen varhaiskasvatukseen liittyvistä säästöistä ja eriarvoistavasta politiikasta

tämän lisäksi kannan huolta myös siitä että kun perhekotia suunnitellaan siinä fyysisessä ympäristössä jossa perhehoito toteutuu täytyy huomioida ikääntyneiden fyysinen liikkuvuus ja sitä kautta se tuo vaatimuksia fyysiseen ympäristöön esteettömyyteen wc tiloihin huoneiden sijoitteluun ulos pääsyyn ja niin edelleen

kuten ministerikin äsken totesi puheenvuorossaan vanhuspalvelulain ydinkohtia ovat iäkkään asiakkaan mielipiteen kuuleminen ja hänen palvelutarpeensa kattava arviointi

näistä edellä mainituista syistä näemme että jotta lain perimmäinen tavoite toteutuu ja opiskelijoilla olisi todellinen mahdollisuus siirtyä sairauspäivärahalle sairauspäivärahan määräytymisen perusteena on oltava opintoraha sekä työtulot

energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosuunnitelmaan kohdistuu nyt suuria odotuksia

suomessa turvakotien määrä ei vastaa kansainvälisiä suosituksia

toivottavasti sitä sekä siihen liittyen energiatehokkuuslakia tullaan valmistelemaan avoimesti kansalaisia yhdistyksiä ja elinkeinoelämääkin osallistaen ja kuunnellen

näissä keskusteluissa on vahvasti tullut esiin että palvelutarpeen arviointiin pitää todella satsata ja kartoittaa myös perusteellisesti erilaiset hoidon hoivan ja tukimuotojen vaihtoehdot

näkemyksemme mukaan lainsäädäntöä on jatkossa kehitettävä tähän suuntaan

arvoisa puhemies

ei voi olla että perhekodissa neljä hoidettavaa kaikki käyttävät yhteistä wc tilaa joka aiheuttaa monella tapaa erilaisia ongelmia vaan nämä pitää suunnitella myös näitten hoidettavien palvelutarpeista lähtien

ehdotan että eduskunta nimelläni jaetun monisteen muka ehdotan että eduskunta hyväksyy nimelläni jaetun monisteen mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

itse äänestin viime kaudella ydinvoiman lisärakentamista vastaan ja toistan taas kantani että olemme valitettavasti ydinvoimapäätösten myötä sitoneet sekä ajattelumme että muut voimavaramme menneeseen maailmaan

tämän lisäksi perhekodissa tulee huomioida myös asukkaiden palvelu ja hoitotarve ja perhekodissa asuvien ryhmäytyminen ja sopivuus keskenään